esitys on luonteva jatko muutama vuosi sitten toteutetulle käräjäoikeuksien rakenneuudistukselle jossa käräjäoikeuksista muodostettiin aiempaa suurempia yksiköitä

kiitos

lisäksi ehdotetaan että kouvolan hallinto oikeus ja kuopion hallinto oikeus yhdistetään ja sijoitetaan kuopioon ja että oulun hallinto oikeus ja rovaniemen hallinto oikeus yhdistetään ja sijoitetaan ouluun

hallituksen esittämä ratkaisu rakenneuudistukseksi poikkeaa hallituksen esitystä edeltäneen laajapohjaisen toimikuntatyön ehdotuksista siinä että toimikunta ehdotti yhdistetyn hovioikeuden sijoituspaikaksi kouvolaa

tilanne on näin ollen se että hallituksen esityksen myötä vesiliikennejuopumusta koskevaan rangaistussäännökseen sisältyy jatkossa kaksi eri promillerajaa

lakivaliokunta on päätynyt puoltamaan hallituksen esittämiä sijoituspaikkoja joiden määrittämisessä on kiinnitetty huomiota paitsi nykyiseen väestömäärään myös ennusteiden mukaiseen väestönkehitykseen sekä tuomioistuinten maantieteelliseen sijaintiin tuomiopiirissään

lakivaliokunta kuuli esityksestä useita asiantuntijoita joiden näkemykset vesiliikennejuopumuksen yleisen promillerajan laskemisesta olivat varsin erilaisia

arvoisa puhemies

ensinnäkin varmasti on syytä muistaa että myös eduskunnan hallintovaliokunta on käynyt keskustelua ja käsitellyt tämän uuden aluejaon perusteita ja myös sdpn erittäin asiantuntevat edustajat ovat yhtyneet tähän kokonaisuuteen

lakivaliokunta on tämän vuoksi päätynyt ehdottamaan hallinto oikeuksien nimien muuttamista siten että ouluun sijoittuvan hallinto oikeuden nimi olisi pohjois suomen hallinto oikeus ja kuopioon sijoittuvan hallinto oikeuden nimi itä suomen hallinto oikeus

esille tuotiin myös näkemyksiä vesiliikennejuopumuksen rajan alentamisesta erityisesti kun kyse on isokokoisista tai nopeista huviveneistä

sen sijaan valiokunta ei pidä tarpeellisena muuttaa kuopioon sijoittuvan itä suomen hovioikeuden nimeä koska se kuvaa hyvin myös rakenneuudistuksen jälkeistä hovioikeutta ja sen tuomiopiiriä

ja on aivan selvä että kun tätä uudistusta tehdään me tulemme pitämään kaikissa vaiheissa huolta siitä että se mikä joustaa on aikataulu ei suinkaan se että ihmisten turvallisuudesta divac

ennen kysymystä voidaan käsitellä laajemminkin

valiokunnan huomiota on kiinnittänyt se että yhden vesiliikennettä valvovan venepartion aika on nykyisin sidottu yhteen vesiliikennejuopumustapaukseen kerrallaan ja yhden tapauksen käsittely voi viedä kaiken kaikkiaan lähes kaksi tuntia

niissä tilanteissa joissa suullinen istunto on tarpeen tuomioistuin voi järjestää sen muuallakin kuin sijoituspaikassaan sillä kouvolaan jää pysyvä istuntopaikka sekä hovioikeudelle että hallinto oikeudelle ja rovaniemelle hallinto oikeudelle

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäymiskaaren käräjäoikeuden päätösvaltaisuutta koskevia säännöksiä sekä käräjäoikeuslain lautamiehen valintakelpoisuutta koskevaa säännöstä

vesiliikennejuopumustapausten selvittämiseen kuluvaa aikaa vähentäisi merkittävästi se että poliisilla ja rajavartiolaitoksella olisi käytettävissään riittävästi sellaisia mittareita joilla veren alkoholipitoisuus voitaisiin luotettavasti todeta ilman että kuljettajaa tarvitsee tuoda maihin erillisiin mittauksiin

valiokunta on lisäksi selvittänyt sellaista vaihtoehtoa jossa kouvolaan jätettäisiin hallituksen esityksessä ehdotettujen pysyvien istuntopaikkojen sijasta sivukansliat sekä hovi että hallinto oikeutta varten samoin kuin sitä että rovaniemelle jätettäisiin hallinto oikeutta varten sivukanslia

lisäksi lievien vesiliikennejuopumustapausten käsittelyä voitaisiin nopeuttaa ottamalla käyttöön kevennetty menettely esimerkiksi rangaistusmääräysmenettely jossa kaikkia tapauksia ei tarvitsisi viedä täysimääräiseen rikosprosessiin syyttäjän ja tuomioistuinten käsiteltäväksi

vesiliikennejuopumuksen rangaistavuuden yleisen rajan laskemisen suhteen valiokunta on päätynyt siihen ettei nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen yhteydessä voida riittävästi arvioida tähän liittyviä mahdollisia muita muutostarpeita

sivukanslioiden jättäminen myös vaarantaisi uudistuksen tavoitteet keskittää toimintoja aiempaa suurempiin yksiköihin ja hankaloittaisi tuomioistuinten käytännön toimintaa ja johtamista

arvoisa puhemies

asian valiokuntakäsittelyssä kuullut asiantuntijat ovat kiinnittäneet runsaasti huomiota siihen tulisiko lautamiesjärjestelmä ylipäätään säilyttää osana oikeudenhoitoa vai ei

on tietysti syytä muistaa että kaikki ne viranomaiset joille hätäkeskus lähettää tehtävät eli muun muassa poliisi pelastustoimi kiireellinen sairaankuljetus lähtevät tismalleen samasta paikasta kuin tälläkin hetkellä eli apu ei mene yhtään kauemmaksi

tämän vuoksi valiokunta on päätynyt puoltamaan promillerajan laskemista ammattimaisessa vesiliikenteessä hallituksen esityksessä ehdotetuin tavoin

lisäksi valiokunta on ehdottanut muutoksia hallinto oikeuslain muuttamista koskevan toisen lakiehdotuksen siirtymäsäännöksiin siltä osin kuin niissä säädetään henkilöstön siirtämisestä ja nimittämisestä

kyse on iäkkäistä sairaista ihmisistä ja ilman muuta käytäntö tullaan toteuttamaan sen mukaisesti eli mahdollisimman rauhanomaisin ja tämän kokonaisuuden huomioon ottavin keinoin

valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä että vesiliikennejuopumuksen rangaistavuuden rajan yleistä laskemista arvioidaan jatkossa selvittämällä muun muassa mahdollisuudet tehdä samalla muita muutoksia jotka keventäisivät viranomaisten työmäärää ja vähentäisivät tapausten selvittämiseen kuluvaa aikaa

hallituksen esityksessä todetaan että lautamiesjärjestelmän tavoitteena on luottamuksen ylläpitäminen tuomioistuinlaitokseen tuomitsemistoiminnan valvonta ja tuomioistuinlaitoksen avoimuuden turvaaminen

arvioinnissa on samalla tarpeen ottaa huomioon aiheuttavatko eri vesiliikennemuotoihin esityksen myötä sovellettavat eri promillerajat tulkinta ja soveltamisongelmia käytännön työssä

sisäasiainministeriössä on ensinnäkin ryhdytty välittömästi tämän jokelan tragedian jälkeen kouluttamaan henkilökuntaa aivan tuoreen ampuma aselainsäädännön yleisohjeen yhtenäistämiskäytännön kouluttamiseksi koko lupapalveluhenkilökunnalle

tämä edellyttää sen arvioimista onko kuljettajan kyky tehtävän vaatimiin suorituksiin huonontunut ja ovatko olosuhteet sellaiset että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisten turvallisuudelle

uusien ohjeiden kauttahan on tarkoitus ollut nimenomaan puuttua siihen että henkilöarviointi joka tehdään lupaharkinnan yhteydessä olisi mahdollisimman asiantunteva ja mahdollisimman perusteellinen

samalla tulisi myös arvioida olisiko säännöksen soveltamisesta tarpeen antaa vesiliikenteen valvontaa suorittaville viranomaisille käytännön ohjeistusta ja tulisiko siihen mahdollisesti kiinnittää myös koulutuksessa huomiota

vielä tämän vuoden maaliskuussa käytiin syvällisesti läpi niiden henkilöiden kanssa koulutusrupeama psykologin ja psykiatrin yhteistyöllä jossa pyrittiin haastatteluja painottamaan ja siihen liittyviä kysymyksiä jotta mahdollisimman tarkkaan voitaisiin arvioida onko henkilö sopiva käyttämään asetta ja voidaanko hänelle tällainen lupa myöntää

valiokunnan mietintöön on myös jätetty yksi vastalause

hallituksen esitys on osa laajempaa oikeudenhoidon uudistamisohjelmaa jonka lähtökohtana on työn vähentäminen tuomioistuimissa ja muissa oikeuslaitoksen yksiköissä oikeusturvaa vaarantamatta

arvoisa puhemies

poliisi on myös käynyt paljon yhteistyötä koulujen kanssa ja turvallisuustekijöiden osalta on kiinnitetty myös huomiota ja annettu ohjeistuksia

tähän liittyen lakivaliokunta pitää ongelmallisena että käräjäoikeusasetuksessa pääsäännöksi asetettua istuntopäivien määrää ei käytännössä voida saavuttaa

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

viimeaikaiset tapahtumat maailmalla ovat herättäneet meidät ymmärtämään miten tärkeitä arvoja ovat oikeusvaltio ja siihen olennaisena osana kuuluva aito ja todellinen demokratia

suomessa demokratia ei ole uhattuna mutta siitä huolimatta on erittäin perusteltua että huolehdimme sen toimivuudesta ja tarkastelemme kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia riittävän usein

on hyvin tärkeää että yhteistyöviranomaiset sitoutuvat ja ovat mukana tässä työssä

erityisesti viime vuosikymmenten aikana poliittisen järjestelmän parlamentaarisuutta on lisätty ja kansalaisten yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia parannettu

ei riitä pelkästään se että ihmisiä siirretään toisesta paikasta toiseen päivystämään vaan tämä tarkoittaa sitä että alueella todellakin toimitaan yhteisten toimintamallien mukaisesti

lähtökohtana pitää olla se että yhtään siirtopäätöstä emme tee ennen kuin voimme olla täysin varmoja siitä että palvelu toimii ja ihmiset eivät joudu sellaiseen tilanteeseen että eivät saisi hädän hetkellä apua

arvoisa herra puhemies

hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annettua lakia siten että soveltamisala laajennettaisiin koskemaan myös yleisiä hallintotuomioistuimia ja erityistuomioistuimia

arvoisa puhemies

ensinnäkin näiden haastattelujen osalta on todettava sen verran että on tärkeää että keskitämme haastattelut nimenomaan nuoriin hakijoihin niihin jotka hakevat ensimmäistä aselupaansa ja niihin tapauksiin jolloin jo ylipäätään tiettyä asetyyppiä haetaan ensimmäistä kertaa

arvoisa puhemies

lisäksi säännöksiä sovellettaisiin valitusasioita käsittelevissä muutoksenhakulautakunnissa

teknologia tarjoaa tulevaisuudessa yhä monimuotoisempia ja laadukkaampia mahdollisuuksia kansalaisille kuulla ja tulla kuulluksi erilaisten verkkoon avattavien osallistumiskanavien kautta

esityksen tavoitteena on parantaa asianosaisten oikeusturvaa sekä panna täytäntöön euroopan ihmisoikeussopimuksesta ja ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä aiheutuvat velvoitteet

vaikka teknologia tarjoaa erinomaiset vaikuttamiskeinot on syytä huomioida että yhdenvertaisten vaikuttamiskanavien toteutuminen ei välttämättä ole vielä täysin mahdollista kaikkialla suomessa

asianosaisella olisi oikeus saada valtion varoista kohtuullinen hyvitys niissä tilanteissa joissa oikeudenkäynti viivästyy siten että se loukkaa asianosaisen oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa

lisäksi hallintolainkäyttölakiin lisättäisiin säännös siitä että hallintotuomioistuimen tulisi asianosaisen pyynnöstä ilmoittaa

ensinnäkin meillä on välittömästi käynnistetty muutoshanke joka kattaa jokaisen alueen kohdalta erityistarpeet ja erityiskysymykset alkaen toimitilakysymyksistä ja käyden läpi joka ikisen päivystäjän tilanteen

vaikka internetsukupolven edustajat alkavat olla enemmistönä yhteiskunnassamme on edelleen huomattava osa ihmisiä joille sähköiset vaikuttamisen mahdollisuudet ja jopa koko sähköinen toimintaympäristö ovat täysin vieraita

taustallahan tässä on se että olemme joutuneet odottamaan muun muassa ampuma asedirektiiviin liittyviä muutoksia jotka ovat valitettavan pitkään kestäneet ennen kuin olemme voineet ottaa ne huomioon

eli tulemme käytännössä varmistamaan täysin sen että uusi keskus on täysin toimintakykyinen ennen kuin se voidaan yhdistettynä keskuksena laittaa toimintaan

se että kaikilta vaaditaan kategorisesti lääkärintodistus ei ehkä vastaa ihan siihen tarpeeseen mikä meillä on

on tärkeää että löydämme toimivia keinoja miten vastataan erilaisten ihmisten ja eri ihmisryhmien vaikuttamismahdollisuuksiin ja tarpeisiin toimivan kansalaisdemokratian toteutumiseksi

silloin kun aluejaon perusteita selvitettiin kävi varsin selväksi että alueiden pitäisi olla mahdollisimman tasakokoisia ja samanlaatuisia jotta palvelu olisi kaikkialla suomessa samantasoinen

on ensiarvoisen tärkeää että lupaharkintaa tekevällä poliisilla on käytössään kaikki relevantti terveystieto ja tältä osin on varmasti tärkeää että pyrimme katsomaan myös tietosuojakysymyksiä miten poliisille voitaisiin antaa tarvittaessa esimerkiksi kelan rekistereistä se tärkeä tieto joka pitää olla hänellä lupaharkinnan yhteydessä

kokoomuksen eduskuntaryhmä näkee sähköisen asioinnin edistämisen sekä toimivat etä äänestysjärjestelmät selkeästi äänestysaktiivisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia lisäävinä toimenpiteinä

en ole missään vaiheessa sanonut etteikö talousrikostorjunta olisi tärkeää vaan silloin kun priorisoidaan niin kuin sisäisen turvallisuuden ohjelmassa valitaan jotakin ja kaikkea ei sinne yhtä aikaa voi valita

sama koskee tietysti lupien peruuttamista ja ehkä vastaavasti tulee tarkastella sitä voidaanko ampuma aserekisteristä antaa tietyin reunaehdoin myös terveysviranomaisille tietoja

nyt kuitenkin hallituksen käsittelyyn on tulossa viides talousrikostorjunnan ohjelma ja se käsitellään ensi viikolla iltakoulussa ja sen jälkeen valtioneuvosto tekee siitä päätöksen

sille on erityisen vahvat omat perusteet

jo aikaisempien hallitusten aikana pohdittiin sitä että pääkaupunkiseutu voisi olla yksi kokonaisuus ja se toimii nyt sitten tämän uudistuksen jälkeen

meidän ei ole syytä lannistua kehitystyössä kohtaamistamme haasteista vaan prosesseja on rohkeasti hiottava teknisesti toimivan ja virheettömän järjestelmän luomiseksi

siinä yhteydessä käydään läpi tietysti koko talousrikostorjunnan kenttä myös resurssitarpeet poliisin oikeushallinnon veroviranomaisten ja muiden tahojen osalta ja se on mielestäni oikea paikka vetää kokonaislinjaukset tältä osin

kiitos arvoisa puhemies

asianosaisella olisi oikeus saada valtion varoista kohtuullinen hyvitys niissä tilanteissa joissa oikeudenkäynti viivästyy siten että se loukkaa asianosaisen oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa

arvoisa puhemies